ja silloin se on hallituksen tehtävä mikä onkin kärkihankkeissa että työllisyys pelaa ja opiskelija valmistuttuaan sitten saa sen työpaikan ja pystyy maksamaan opintolainan takaisin

jos se ylinopeus on hyvin vähäinen ja niitä sakkoja tulee vaikka parin vuoden sisällä kolmekin mikä helposti tulee ihmiselle joka ammatikseen ajaa niin kyllä se melko kohtuutonta on jos kortti menee kuivumaan koska siitä on elanto ja perheen tulot kiinni ja koska sillä ei välttämättä ole vaarannettu kenenkään henkeä

se ei palvele yleä ollenkaan jos kaupallinen media pikkuhiljaa heikkenee

on myös ylelle hyvä että kaupallinen media säilyy siinä rinnalla ja sen takia nyt parlamentaarinen ryhmäkin yrittää katsoa mitä yhteistyötä voidaan tehdä

silloin kun meikäläinen oli nuori niin kyllä se laina otettiin ja aika vähällä tultiin toimeen

sakot nousevat rikesakko nousee ja mielestäni se on hieman kohtuuton nousu koska sen teon ja sakon keskinäisen suhteen pitäisi olla oikea ja nyt se vähän ylimitoitetaan

ja mitä kulttuuriin tulee niin tietysti ylen tehtävän ydin kulttuurin puolella on kansallisen kulttuurimme vaaliminen ja kotimaisen tuotannon säilymisen takaaminen

vielä haluaisin kysyä ministeri berneriltä

jos ulkolainen rekkakuski ajaa ylinopeutta ja saa sakon niin peritäänkö se häneltä sieltä hänen lähtömaastaan vai saadaanko sitä sakkoa ikinä perittyä tältä henkilöltä

hallituksen tavoite laadukkaiden ja yhdenvertaisten kunnallisten palvelujen tarjoamisesta asiakaslähtöisesti on kannatettava mutta sen kaavailema tapa sulattaa kuntakartta yhteen ei ole hyväksyttävä

valtioneuvoston tiedonannossa kuntauudistuksen etenemisestä ilmeni kuntien lausuntojen pohjalta selvä tarve kunta ja palvelurakenteen uudistamiselle

kuntauudistuksen tavoitteena on uuden kuntakartan muodostaminen työssäkäyntialueen tai muun toiminnallisen kokonaisuuden perusteella

lisäksi tulee muistaa ettei työssäkäyntialueen perusteella voida keskittää peruspalveluja ja siirtää niitä käytännössä harvaan asuttujen alueiden ihmisten ulottumattomiin

kuntauudistusta koskevan lausuntokierroksen mukaan kuntauudistus ei olisi lähdössä liikkeelle ainoastaan kuntien omien linjausten pohjalta ja valtiovallan muutostukea ja ohjausta tullaan tarvitsemaan

näin varmasti on ja kuntia tulee tukea ja ohjata uudistusprosessissa unohtamatta kuitenkaan sitä ettei ohjaus tarkoita sanelua ja pakkoliitosten edistämistä

suomessa on viime vuosien aikana ollut tapana peilata omaa toimintaamme keski euroopan valtioiden toimintaan ja ottaa mallia niiden menettelystä jopa liiaksikin

arvoisa puhemies

keskittämällä saavutetut lyhytnäköiset säästöt eivät kata kuntien romuttamisen aiheuttamaa yhteisöllisyyden ja alakulttuurien heikkenemistä ja tästä aiheutuvaa syrjäytymistä joka johtaa taas osaltaan lukuisiin muihin ongelmiin

lähiruokatuotannon lisääminen olisi suotavaa koska se synnyttäisi lisää työpaikkoja suomeen ja lisäisi terveellisen ja tuontiruokaa vähemmän lisäaineita sisältävän ruuan osuutta kauppojen hyllyissä

tällaiset paikallisyhteisöt edistävät ja rohkaisevat nuorten kehitystä tulevaisuuden suomalaisiksi huippuosaajiksi ja luovat tukea ja turvaa vanhusten arkeen

kotimaisten gmo vapaiden elintarvikkeiden tuotantoa ja menekkiä tulisi edistää ja pitää tämä gmo vapaa ruoka ja viljely meidän vientitavoitteenamme ja voimavaranamme

toivottavasti hallitus ottaa päätöksenteossaan huomioon suomalaisten henkisen hyvinvoinnin ja arvioi kuntauudistuksen vaikutukset myös tästä näkökulmasta

hallituksen kuntauudistushanke on ikään kuin yksi osa suurta yleiseurooppalaista identiteettivarkautta joka pyritään puskemaan läpi huomioimatta kansan mielipidettä

lähiruuan rooli osana suomalaisten päivittäistä ravintoympyrää on keskimäärin valitettavan pieni

säästötavoitteet ovat luonnollisesti vahvasti läsnä tämän hetken poliittisessa päätöksenteossa mutta hallituksen tulisi nähdä kaikki kuntauudistuksen ja loputtoman keskittämisen varjopuolet ja todellinen vaikutus kuntalaisten elämään sekä suomalaisten identiteettiin

tuontiruuan edullinen hinta on sen vahvin kilpailuvaltti paikallisesti tuotettuun ruokaan nähden

ostopäätöstä tehdessään kuluttajilta jää usein edullisen hinnan varjoon massatuotannolla tuotetun ruuan laatu suuri hiilijalanjälki ja toisinaan ruuan tuotantoketjuun kytkeytyvä epäeettinen toiminta

taloudellisia säästöjä joita kaavaillaan saavutettaviksi muun muassa hallinnon ja terveydenhuollon keskittämisellä voitaisiin hyvinkin saavuttaa myös ilman kuntien pakkoliitoksia

kotimaisen lähiruuan kysynnän vahvistuessa tuottajat kykenisivät alentamaan myynnin volyymin kasvun seurauksena hyödykkeiden yksikköhintoja

tämä houkuttelisi yhä useampia kuluttajia ostamaan laadukasta lähiruokaa mikä puolestaan johtaisi lähiruokatuotannon vahvistumiseen ja mahdollistaisi tuotannon kasvattamisen

huomenna äänestämme evmstä ja sain eilen nimilistan edustajista jotka vastustivat mekanismia runsas vuosi sitten vaalikonevastauksessaan

myös laadukkaan ravinnon mukanaan tuomat positiiviset terveysvaikutukset sekä lähiruokatuotannon ympäristöystävällisyys puoltavat lähiruokatuotannon edistämistä

me elämme maassa jossa etäisyydet ovat suuret ja bussi juna joukkoliikenne ei ole kovinkaan tiheää kun mennään vähän sivummalle

valtiovallan tulisi toiminnallaan edistää kotimaista lähiruokatuotantoa entistä aktiivisemmin

huominen äänestystulos on suomelle todella kohtalonkysymys

esimerkiksi lähiruoan tuottajien toimintaedellytyksiä tulisi kehittää ja julkisten laitosten kuten koulujen vanhainkotien ruuan hankinnassa pitäisi suosia lähiruokaa niin paljon kuin mahdollista

nyt kun autoveroa nostetaan tämä viisikymppinenkin on todella suuri koska kaikki muukin eläminen nousee ja maksaa ja nämä pienituloiset laskevat sen päälle sitten siellä kaupassakaan ei pysty enää kovin usein käymään

sivistysvaliokunnan mietinnössä tulee todella selvitettyä juurta jaksaen se että tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus edelleenkin on suomalaisilla ja eu ja eta maiden opiskelijoilla

tämä puolestaan edellyttää toimivaa ruuan tuotantoverkostoa

eli kun sitä työpaikkaakaan ei ole ja elinkustannukset nousevat auton käyttö ei saa olla torpedoitua niin että köyhä ihminen joutuu siitäkin luopumaan

nyt kun näitä leikkauksia joudutaan koulutukseen tekemään niin totta kai on hyvä että meillä on mahdollisuus nyt saadakin jotain tuloja

koska niitä joukkoliikennevälineitä kulkuvälineitä joilla pääsisi hoitamaan omia asioitaan pankkiasioita ihan perusasioita kauppaan lääkäriin ei ole tiheässä omaa autoa on käytettävä se on tarpeellinen

tosiaan alleviivataan vielä sitä että ammattikorkeakoulut olivat erittäin mielellään ottamassa vastaan tämän mahdollisuuden ja myös yliopistot

siitä seurauksena jotain aika tärkeää jäi huomioimatta koska meillä on tällä hetkellä vaikeuksia saada oma tuotantomme toimimaan ja saada se niin hyvälle tasolle että maanviljelijät pystyisivät elantonsa siitä saamaan

siitä vain pitää pitää kiinni että rahat menevät suoraan yliopistoille ja korkeakouluille eikä se saa perusrahoitusta vaarantaa

hyvin tarkkana pitäisi olla auton käytön suhteen sikäli että ne käyttökustannukset eivät nousisi joka vuosi

byrokratia on valtavan raskasta paperimäärää ja niiden kruksien sovittamista oikeaan paikkaan on todella paljon

sen hankinta ja käyttökustannukset ovat todella kalliit ja näin ollen tällä veron nostamisella ei kyllä niitä köyhempiä ihmisiä olla ajateltu ollenkaan yleiskeskustelu yleiskeskustelua on päätynyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

jos kruksi menee väärään kohtaan sanktio tulee

tiedän muutamia tapauksia joista on tullut kymmenientuhansien eurojen sanktio vain siitä syystä että kruksi on väärässä paikassa ja sitä ei myöhemmin voi muuttaa

näin ollen toivoisi että neuvottelijamme jatkossa tuolla eu neuvottelupöydissä tekisivät sellaisia ehdotuksia ja veisivät päätökseen asiat jotka varmistaisivat suomalaisen maanviljelijän kyvyn pärjätä ammatissaan ja tuottaa meille kaikille puhdasta hyvää suomalaista ruokaa

arvoisa puhemies

onneksi olemme saaneet ulkoministeri soinin johdolla hallitsemattoman maahanmuuton haltuun erityisesti itärajalla josta oli tulossa uusi väylä laittomalle ihmiskuljetukselle

arvoisa puhemies

taloudellinen hyvinvointi on vahvasti sidoksissa ihmisten uskoon omasta tulevaisuudesta ja kykyyn työskennellä yhteisten päämäärien puolesta

valitettavasti hallitus on epäonnistunut täysin koulutuspolitiikassaan

oppilaitosten toimiessa jo äärimmäisen niukoilla resursseilla vaikuttavat lisäresurssit väistämättä opetuksen laatuun

perussuomalaiset ovat jo pitkään pyrkineet korjaamaan tilannetta ja hallitus onkin päättänyt nostaa takuueläkettä

myös perustulokokeilu toteutetaan

sitä mieltä olen kyllä että veteraaneja ja sotainvalideja olisi pitänyt jo aikaisemmin voimallisemmin auttaa ja kuntouttaa

kuntien voidessa hyvin voivat niiden asukit hyvin

hallitus on kuluneen vaalikauden aikana epäonnistunut kuntien tilan edistämisessä ja kuntakentän rakenteellisten ongelmien ratkomisessa

keskittäminen yhdistäminen tai pakkoliitokset eivät korjaa esimerkiksi konkreettisia kuntatason palveluiden tuottamiseen liittyviä ongelmia saati sitten tuo mukanaan saletteja säästöjä

päivän välikysymys on paikallaan koska hallituksen överiksi menneet eri tason oppilaitoksia kurittaneet säästöt ovat heikentäneet koulutuksen tasa arvoa

esimerkiksi monien pienten paikkakuntien lukiot on jo ajettu alas ja monet pikkulukiot saavat toden teolla pelätä tulevaisuutensa puolesta

miljardiluokan leikkaukset suomalaisten koulutuksesta herättävät varmasti monen kansalaisen hämmästyksen eritoten kun saamme jännittää tällä hetkellä mikä on kreikan talousongelmien lopullinen hintalappu veronmaksajillemme

tasa arvoako

säästöjen ohessa myös uudistetaan koulutusjärjestelmäämme entistä kestävämmälle pohjalle jotta se voi jatkossakin olla vahvaa osaamista tuottava järjestelmä

haluaisin mainita erityisesti omasta maakunnastani sitä koskevan asian nimittäin tämän tunnin junan suunnittelun käynnistämisen

monesti on ollut kyse valtion budjetin kokonaisuutta ajatellen häviävän pienestä summasta mutta säästön käytännön seuraukset koulukentällä ovat olleet merkittävät

kunnat ovat tiiviisti läsnä asukkaidensa jokapäiväisessä elämässä

esimerkiksi tulevaisuuden kilpailukyky nojaa vahvasti koulutuksen kautta syntyvään osaamiseen ja toisaalta kouluissa voidaan tarjota auttavaa kättä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille

näin pystymme jatkossakin pitämään huolta yhteiskuntamme vähäosaisista tukemaan erinomaista koulutusjärjestelmäämme ja ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita

kansalaisten tulisi mielestäni olla julkisen sektorin palveluiden osalta mahdollisimman tasa arvoisessa asemassa

välikysymys on hyvä herätyksen paikka niille puolueille jotka ovat hyvää vauhtia hajottamassa suomalaista koulutusjärjestelmää

arvoisa puhemies

hallituksen ihanne suurista ja mahtavista kuntakeskuksista ei ole samalla kansan ihanne

miksi kuntauudistuksen yhteydessä edes joudutaan puhumaan pakkoliitoksista

ja aivan kuten edustaja kiveläkin tässä debatissa sanoi myös minä toivon että koulutus on yksi tämän vaalikevään aiheista joista keskustellaan paljon ja joissa puolueet tuovat sitten oman kantansa esiin

terminä kuntauudistus kuulostaa positiiviselta

vallitseva talouden alamäki aiheuttaa jatkuvasti velkaongelmia joiden syyt ovat mitä moninaisimmat

se miten tasapainoillaan oikeudenmukaisesti siinä miten kansalaiset velvoitetaan näihin talkoihin osallistumaan on haasteellista

pakkoliitoksista ei tarvitsisi keskustella jos kunnat ja kansa olisivat hallituksen suunnitelmien kannalla ja näkisivät kaavaillut muutokset positiivisina sekä hyvinvointia edistävinä

seuraava hallitus ja edustajat on laitettava tärkeysjärjestykseen ja toteutettava ne kärkitavoitteet joilla suomi ja suomalaiset selviävät tämänhetkisistä ongelmista voittajina

lainsäädännön ei tule olla liian kovakourainen taloudellisesti ahtaalla olevia henkilöitä kohtaan

säästötavoitteet ovat luonnollisesti vahvasti läsnä tämän hetken poliittisessa päätöksenteossa mutta hallituksen tulisi nähdä kaikki kuntauudistuksen ja loputtoman keskittämisen varjopuolet ja todellinen vaikutus kuntalaisten elämään sekä suomalaiseen identiteettiin

mutta arvoisa oppositio pelkkä valittaminen ei nyt kannata vaan tarvitaan näitä tekoja